aluehallinnon uudistaminen on johtanut siihen että maakuntien liitot aidoimpana alueellisen tahdon ilmaisijana ovat joutuneet ahtaalle

olemme muistuttaneet kuvitellun rahan epäterveestä suhteesta tuotantotalouteen ja tämän rahan luonteesta

se on rahaa joka ei luo uutta hyvinvointia vaan rahan pyörittäminen perustuu pelaamiseen ja epäterveisiin odotusarvoihin

tämä rahoitusmallihan on siitä hyvä että se pohjautuu progressiiviseen veroon eli ottaa huomioon veronmaksukyvyn se rahastoidaan eli tulee tietyn tyyppinen puskurimallinen rahoitusratkaisu ja se on viimeviikkoisen päätöksen mukaan ulkona kehyksistä jolloinka tätä ylen rahoitusta ei voida käyttää suoraan poliittisen painostuksen välineenä mihinkään suuntaan

se on tullut omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitolta psykosociala förbundetilta mielenterveyden keskusliitolta ja suomen mielenterveysseuralta

viime perjantain täysistuntokäsittelyssä jo viittasin siihen että samantyyppisiä esityksiä liikkuu tälläkin hetkellä useampia ja aiemmin on liikkunut myöskin

veteraanipoliitikot esko seppänen ja iiro viinanen kirjoittivat vastikään uuden kirjan vasen oikea oikea vasen ja vaikka nämä kaksi kaverusta katsovat asioita eri puolilta yhteistäkin löytyy

tämä sopimushan koskee varsin laajaa toimi aluetta ulko puolustus turvallisuus poliisi tiede ja yritysasioita

mutta pohjois suomen kansanedustajat tapasivat jokin aika sitten ylen terävintä johtoa ja keskustelimme ennen kaikkea alueellisen toiminnan kehittämisestä ja sen perusedellytyksistä

ympäristöhallinnon ja työsuojelun tehtävien tarkentamiseen ja niiden riittävään resursointiin

kun tänään on kakkoskäsittelyssä vastaava sopimus naton kanssa niin täytyy muistaa että sitä ennen oli sopimus israelin kanssa tehtävästä asekaupasta eikä ainoastaan asekaupasta vaan sen asekaupan salaamisesta niin että kun israel laittaa salainen leiman asiakirjaan se velvoittaa myöskin suomalaisia toimimaan samalla tapaa ja niin tässä sopimuksessa kuin sitten tähän nato sopimukseenkin liittyen täytyy muistaa suhde perusoikeuksiin ihmisoikeuksiin

rusty mustajärvi vastus puvut pää arvoisa puhemies

se perustuu saksan peesaamiseen ja toiveajatteluun että aika ratkaisee ongelmat mutta kun ei ratkaise

alueellinen toimintahan on mukana tässä valiokunnan mietinnössä samoin kuin ylen kertomuksessa ja sanon kyllä että aluetoiminta on ylen kruununjalokivi

arvoisa puhemies

vieläkin huudan sen perään missä on eurooppalainen ja suomalainen vasemmisto silloin kun pitäisi keskittyä rakentamaan vastavoimaa hallitsemattomalle finanssikapitalismille

äänestytin ensimmäisessä käsittelyssä useamman kerran sellaisista kohdista jotka ovat minun mielestäni pahiten pielessä ja olen tehnyt tähän toiseen käsittelyyn lausumaehdotuksen joka tarkasti kuuluu näin

mutta ed

monen turistin lapin loma alkaa siitä kun lapin radio alkaa kuulua eikä lapin uutisia voi toimittaa esimerkiksi oulusta päin

en ole vielä kertaakaan kuullut että kansaeläkettä saava sanoisi tilipäivänä että nytpä sinne tilille kilahti minun ikioma tuotteeni tosin muutaman euron suuruinen

päinvastoin lappiin tarvittaisiin yhteinen tv toimitus perämeren lapin ja saamenkielisen ohjelmatuotannon toimesta

kuinka sitten vielä sellaisen laillisen työtaistelun uhka voisi olla tekijä jolla te perustelette puuttumista laittomaan työtaisteluun

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on tullut valitettavan paljon esimerkkejä siitä kuinka tämmöisillä kahdenvälisillä sopimuksilla mennään yli siitä mitkä ovat ihmisoikeudet ja euroopan unioni on myöskin päätöslauselmassaan puuttunut siihen kuinka näitä ihmisoikeuksia perusoikeuksia pitäisi kaikissa tilanteissa kunnioittaa ja että näillä sopimuksilla ei voida tällaisten oikeuksien yli kävellä

edustaja myllykoski ja monet muut kollegat ovat tehneet tärkeästä asiasta lakialoitteen ja kun tuossa edustaja myllykoski painotti nimenomaan tätä erittäin painavaa perustetta niin löysin syrjintälautakunnan päätöksen viime vuodelta ja siinä todetaan että syrjintälautakunta kielsi syrjinnän etnisen alkuperän perusteella pankkipalveluissa

en tiedä onko valiokunnassa keskusteltu enemmän valiokunnan puheenjohtaja voi valistaa tästä saamenkielisten lastenohjelman unna junnan tulevaisuudesta kun on tiedossa että rahoitus siihen olisi ollut tuotantoon vain puolen vuoden ajaksi ensi kesään

minusta kaksinkertainen lupakierros ja kaksinkertaiset maksut ovat täysin kohtuuttomia

länsimaisessa demokratiassa ei ole kyllä ihan tavanomaista se että valtio määrää palkkapolitiikasta

pitää kysyä erosiko metsähallituksen pääjohtaja jyrki kangas tohtorismies äärimmäisen asiallinen osaava henkilö sen takia kun hän on uskaltanut henkilöstön kanssa rinta rinnan vastustaa metsähallituksen metsätaloustoiminnan yhtiöittämistä jolle ei löydy yhtään juridista pakkoa perustetta vaan kyse on siitä että on valittu semmoinen linja semmonellin ja piilottaa siis kuluvia jota polkua ei kulje mikään muu euroopan unionin jäsenmaa

eli tässä oli kyse siitä että virolaisella passilla yritettiin saada tunnukset sähköiseen asiointiin pankissa ja pankki omaan yleiseen ohjeeseensa perustuen kielsi sen

olisi ollut mukava jos täällä olisi ollut puolustusministeri ja olisi voinut kysyä liittyykö tämä salaamissopimus ennen kaikkea tämä yhdysvaltojen kanssa tehtävä sopimus ja naton kanssa tehtävä sopimus johonkin suurempaan kokonaisuuteen ovatko ne jonkun isomman päätöksen ehtona

ja syyksi mainittiin myöskin riski siihen että on olemassa lähtökohtaisesti suurempi riski rahanpesuun ja terrorismirahoitukseen mutta kun hän ei kyennyt yksilöimään tämän hakijan kohdalla sitä että tällainen syy oli olemassa niin syrjintälautakunta antoi langettavan tuomion ja velvoitti muuttamaan ohjeen

kuinka hän on päätynyt tuommoiseen tulokseen kun hallituksen esityksessäkin sanotaan että kokonaisvaikutus riippuu siten monista osin vaikeastikin arvioitavista osatekijöistä

kun en saanut niitä pykälämuutosesityksiä läpi ensimmäisen käsittelyn äänestyksissä niin kyllä minun kantani on myös se että olen tämän lain hylkäämisen kannalla

valtaosassa näitä maita metsien ja metsähallituksen paikallisen organisaation toiminta on järjestetty muuten kuin yhtiömuodossa

arvoisa puhemies

vielä lyhyesti siitä tiedän että edustaja kontula on tutkinut myöskin olkiluodossa työvoiman elinolosuhteita ja työskentelyolosuhteita ja kirjoittanut siitä kirjankin sitten jos kielitaidottomuutta käytetään hyvin vahvana perusteena siinä että se osoittaa että henkilö on hyväksikäytetty tai ihmiskaupan uhri

miksi katainen ei ole oman ministeriönsä virkamiehille laskenut tätä mallia kun kerran virkamiehet valmistelutyössäkään eivät ole olleet kokonaiskustannuksista selvillä

tämähän on hyvin hankala ylipäätään laskea koska veronhuojennus tulee voimaan heti mutta maksu kymmenien vuosien päästä

nyt haen tähän sitten rinnastusta siihen että tässähän jos ylipäätään kielletään nykyisen käytännön mukaan se että pankkitunnuksia ei saa näiden henkilöitten pahin rikos saattaa olla vain se että heillä kerta kaikkiaan on ollut niin vaikea taloudellinen tilanne etteivät ole kyenneet siitä selviytymään ja siitä on tullut sitten merkintä viralliseen rekisteriin

kyllä tässä on kyse aivan uudesta järjestelmästä uusista instrumenteista ja säästämissopimuksesta joka huojuttaa nykyisiä eläkejärjestelmiä

metsäklusteri on se ala joka laajimmin säteilee koko maahan ja synnyttää hyvinvointia pohjoisesta etelään ja maaseudulta kaupunkiin

olin jokin vuosi sitten kuuntelemassa kuopion yliopistossa väitöskirjaluentoa jossa todettiin vapaaehtoisesta eläkevakuuttamisesta että se ei ole eläkepolitiikkaa se ei ole sosiaalipolitiikkaa vaan se on sijoitusinstrumentti ja nyt te haluatte tukea sitä että pääosin hyvätuloiset ihmiset pelaavat sellaista peliä sijoittavat rahaa sinne missä muutenkin jo iso raha kyttää omia osinkoja

julkisuudessa liikkuu paljon erilaisia tietoja

esimerkiksi reutersin lähteitten mukaan neljä kreikkalaista pankkia jotka ovat sopijaosapuolia suomen valtiolle ovat national bank of greece eurobank alpha ja piraeus

se tarjoaa virkistystä ja luontokokemuksia työpaikkoja metsäsektorilla syntyvät monet uudet innovaatiot vienti lepää edelleen vahvasti metsäteollisuuden tuotteisiin ja puupolttoaineet ovat merkittävin energialähde

mutta näitä ihmisiä on kyllä tavattoman paljon

ja sinällään se että on taloudellisissa vaikeuksissa ei ole kyllä mikään yksilöity syy epäillä että juuri se henkilö syyllistyisi rikolliseen menettelyyn

siltä osin tuota syrjintälautakunnan päätöksen logiikkaa voisi kyllä soveltaa näiden tässä lakialoitteessa tarkoitettujen henkilöitten osalta

paljon isompi ongelma on se mistä halutaan vaieta että vieläkään suomen kokonaisvastuita eurokriisissä ei tällä hetkellä tiedä kukaan

edustaja karimäki on tehnyt erittäin tärkeästä asiasta lakialoitteen ja semmoisesta asiasta joka on ollut valitettavan pitkään ongelma ja aiheuttanut hyvin ikäviä tilanteita niiden kohdalle jotka tästä toimeentulotuen harkinnanvaraisuudesta ja sen laveasta tulkinnasta ovat joutuneet kärsimään

eduskunta toteaa että hallitus sitoo suomen yhteisiin talousvastuisiin euroalueen kriisin hoidossa aiheuttaen valtiontalouden tilan heikkenemisen ja riskien hallitsemattoman kasvun sekä tukea saavassa maassa pienituloisten kansalaisten epäoikeudenmukaisen kohtelun eikä nauti eduskunnan luottamusta

valtion merkittävästi omistama yksikkö joka sijaitsi keskellä kasvavia raaka ainevaroja ja joka oli energiaomavarainen laitettiin kiinni

nyt kemijärven tehtaan kattilat jauhavat huipputulosta kanadassa samalla konseptilla jota yritettiin kemijärvelläkin saada entisen tuotannon sijaan

ajan henkeä kuvaa se että heti tehtaan lopettamispäätöksen jälkeen suurkapitalistien ja ympäristöjärjestöjen edustajat pitivät kaikessa hiljaisuudessa yhteisiä peijaisia lapin syvissä metsissä ja häveliäisyyssyistä tiedotusvälineitä ei kutsuttu paikalle

muistutan vielä siitä että tässä eduskunnassa on kaksi kansanedustajaa jotka ovat olleet sieltä islantilaisen kaupthing pankin tukiratkaisusta asti johdonmukaisesti samaa mieltä ainoastaan kaksi kansanedustajaa ja ne molemmat sattuvat olemaan samassa ryhmässä

lapsilisien maksatus halut tiin hallituspuolueitten toimesta keskeyttää ja skdln aloittama useamman päivän kestänyt jarrutuskeskustelu eduskunnassa sai hankkeen raukeamaan

suuryhtiö sai ekologisen viikunanlehden omien virheittensä ja raakojen saneerauspäätösten suojaksi ja ympäristöliikkeen aseellinen siipi sai tahtonsa läpi

kun täällä on tiettyjä viittauksia kunnanjohtajan asemaan ja on ollut paljon esillä tämä kittilän tapaus jossa todella luottamushenkilöillä ja kunnan korkeimmalla virkajohdolla on mennyt totaalisesti sukset ristiin ja tuntuu että ei se solmu aukea kuin vuosien päästä niin onko vireillä hankkeita että lainsäädäntöä kehitettäisiin sillä tapaa selkeämmäksi että kyettäisiin tämmöiset pommit purkamaan aikaisemmin

kun minä näin sen otsikon minä hymähdin että mitäpä se esa on taas keksinyt mutta kun luin sen kirjallisen kysymyksen perustelut ja itse kysymyksen niin enpä hymähdellyt sitten enää

jo yksin puun lisääntyvällä käytöllä energiantuotannossa paikkaamme merkittävästi vaihtotasetta vahvistamme aluetaloutta lisäämme energiaomavaraisuutta ja suojelemme ympäristöä

edustaja lahtela kertoi kysymyksessään seuraavaa totesi aivan niin kuin edustaja karimäkikin että toimeentulotukilain henki on turvata perheelle välttämättömät edellytykset tulla toimeen

kuulin sen kun edustaja hänninen kysyi siitä kun täällä on hallituksen esittelytekstissä että luottamushenkilöitten toimintaedellytyksiä parannettaisiin laajentamalla oikeutta saada vapaata luottamustoimen hoitamista varten koskeeko tämä todella myöskin työttömiä kun aiemmin on ollut se käytäntö että työttömät ovat luottamustehtävää hoitaessaan menettäneet työttömyysturvansa

paitsi energiantuotannossa meillä on mahdollisuuksia myös puurakentamisessa huonekaluteollisuudessa ja kemiallisen metsäteollisuuden uusissa innovaatioissa

juuri tämän harkinnanvaraisen osuuden käytöstä onkin syntynyt eniten ongelmia ja siitä voi syntyä myös suurimmat virhearvioinnit jotka pitkässä pelissä voivat aiheuttaa paljonkin vahinkoa ja koitua yhteiskunnalle todella kalliiksi

tämä koskee sekä henkilö tai henkilö se henkilö henkilöihin kohdistuvia tukia että kolmannen sektorin tukiorganisaatioitten tukemista

sitten edustaja lahtela kertoo tässä kirjallisen kysymyksen perustelussaan hyvin puhuttelevan esimerkin joka aika monelle perheelle ja lapselle on varmasti vieras mutta on tosi ikävä kenen kohdalle se sitten sattuu

arvoisa puhemies

hulluutta todellakin olisi se jos nyt lähdettäisiin hakemaan sellaista veromallia veroratkaisua joka ennen pitkää johtaisi muun muassa jokamiehenoikeuksien kaventamiseen tai jopa niiden poistamiseen

he tarvitsevat raskaita täsmäpalveluja ja heitä ei kyllä näillä rahoilla kyetä palvelemaan

edustaja kärnä on lakialoitteessaan puuttunut tärkeään asiaan ja edustaja myllykoski kävi hyvin läpi sitä problematiikkaa mitä muita ongelmia yt lakiin liittyen on

aivan yhtä lailla ja yhtä kiihkeästi hän olisi voinut arvostella ministeri väyrystä ex puoluesihteeri korhosta sekä ainakin edustajia kalmari oinonen ja hoskonen

yt lakihan voisi olla ihan oikeasti sellainen laki joka parantaa neuvotteluilmapiiriä ja tilannetta työpaikoilla mutta valitettavasti se on tänä päivänä hyvin usein suoraan irtisanomislaki eli on jo aiemmin tehty päätös ja sitten muodollisesti käydään tämä yt prosessi läpi

tytön luokka tekisi kevään aikana liikunta ja liikennekasvatusmielessä polkupyöräretkiä luontoon uimahalliin varuskuntaan sekä mahdollisiin muihin kohteisiin

tunturi lapissa matkailu ja kaivostoiminta kehittyvät vahvasti joten luonnonvarojen kestävän käytön teemat ovat nyt ja tulevaisuudessa keskeisessä asemassa

kuntien maakuntien ja valtakunnan päättäjät sekä viranomaiset tarvitsevat tätä tietoa päätöksentekoa varten niin kuin tarvitsee eduskuntakin

voitteko kertoa mitä ne ovat

toiseksi verotuksen painopisteen siirtäminen välillisiin veroihin rankaisee kaikkein eniten niitä jotka elävät kädestä suuhun

kolarissa tehdään laadukasta tutkimustyötä ja tutkimusaiheet ovat tuoreita ja ajankohtaisia

arvonlisäveron nosto energia ja polttoaineverojen toistuvat korotukset sähkön hinta kiinteistövero ja sairastamisen kalleus kertautuvat lapsiperheissä ja muilla pienituloisilla

voi vain arvailla miten tällainen vaikuttaa tämänkin lapsen henkiseen kehitykseen sosiaalisista suhteista luokkatovereihin puhumattakaan

tutkimusyksikön läsnäolo tutkimusalueella on merkittävä käytännöllinen ja strateginen etu varsinkin silloin kun tutkitaan paikallisia ja alueellisia yhteisöjä ja yrityksiä

no nyt kyllä työelämän murros ja elinkeinoelämän rakennemurros ovat näyttäneet että ne todelliset ongelmat ovat kyllä aivan jotain muuta ja päinvastoin tarvittaisiin tämmöisessä jatkuvan muutoksen tilanteessa myöskin ajantasaista lainsäädäntöä joka turvaisi sen heikomman osapuolen aseman

lahtela kysyy tässä onko mahdollista että hallitus voisi tarkistaa harkinnanvaraisen toimeentulotuen jaon perusteita siten että köyhänkin lapsella on oikeus polkupyörään

arvoisa puhemies

olen tässä afganistan asiassa ihan samoilla linjoilla kuin puolustusvoimien entinen komentaja gustav hägglund niin kuin jo aiemmassa debattikeskustelussa totesin